lehden mukaan presidentin siviilineuvonantajat vastustivat operaation laajentamista

mutta kysyisin nyt

onko monenkeskinen kehitysyhteistyö kansainvälisissä järjestöissä kuten ykn erityisjärjestöissä ja maailmanpankissa tehokasta

tästähän on kyse että kansalaisille palautettaisiin ne rahat mitä on liikaa otettu

heidän mukaansa se vaarantaa yhdysvaltalaisten hengen ja he suosittelivat vähäisempiä al qaidaan keskittyviä terrorismin vastaisia toimia

tämä suomi on erimuotoinen ja joka puolella suomea ei esimerkiksi kuitupuulle ja niin sanotuille pikkutukeille ole muuta käyttöä kuin poltto

arvoisa puhemies

sanotte varmaan että se vie varoja mutta tällä ehkä saadaan sitä kilpailukykyä

tähänkö suomi on sitoutumassa

onkin välttämätöntä että näillä alueilla missä näin olisi maksettaisiin myös pikkutukeilla tuotetusta sähköstä sama tuki kuin varsinaisella energiapuulla tuotetusta sähköstä

no sitten joko myönnätte oliko tämä yhteisövero oikean suuntainen

tutuinta lienee kansalaisjärjestöjen kautta tehtävä työ kuten kirkon ulkomaanapu kepan toiminta ja myös pidän tärkeänä että lähetysjärjestöt saavat kehitysavusta oman osuutensa

osoituksena on tämä yksi vantaan heurekan puistossa tapahtunut nuorten touhu josta he kirjoittivatkin että ei ole enää se tavallista että pelkäävät kulkijat pimeällä vaan tämä katuväkivalta on päivälläkin tapahtuvaa

saatiinko sillä uusia työpaikkoja

eräs kohta on se että autoverotukseen perehtynyt juristi snell on maininnut että tapaukset vanhenevat tässäkin tapauksessa kymmenessä vuodessa

minusta tuntuu että vaikka näitä pakolaisia ripotellaan ympäri maailmaa niin se ei lopullista ongelmaa ratkaise

yhdysvaltojen on arvioitu osallistuvan afganistanin miehitykseen geopoliittisista syistä

mielestäni lakiin tulee tehdä myös lisäys että tuotantotukea maksetaan vain kotimaisilla raaka aineilla tuotetulle sähkölle

kysyisin ministereiltä onko mitään toivoa näköpiirissä että meidän päämiehemme ympäri eurooppaa ja muualla tekisivät näitä toimenpiteitä että kukin konfliktimaa saisi demokraattisesti valitun parlamentin siellä olisi demokratia ihmisoikeus ja tasa arvo toteutuisivat jolloin olisi niin että kenenkään ei tarvitsisi lähteä pakolaiseksi

muitakin kehitysyhteistyön muotoja on kuten humanitaarinen apu korkotuki instrumentti ja euroopan kehitysrahastolle annettu tuki

arvoisa puhemies

mutta kaiken kaikkiaan toivon että tämä eestilän lakialoite menee valtiovaroissa ja muissakin sitten että me saisimme tämän oikeuden kaikille suomen kansalaisille jotka ovat tästä autoverotuksesta saaneet kärsiä

nämä minä tiedän että velvoitteita on tullut

samaan aikaan yhdysvaltojen kansainvälisen terrorismin vastaiset operaatiot ovat siirtyneet pois afganistanista ja keski aasiasta

käytännössä on käynyt myös niin näitten passi ja ajokorttiasioiden tapauksessa että nämä asiat ovat mutkistuneet ja matkat ovat huomattavasti pidentyneet ainakin maaseudulla

jos me saisimme sitä työtä niin kyllä me varmaan silloin saisimme sitä inhimillisyyttä ja välittäisimme toisistamme niin lapsista aikuisista vanhuksista kuin eläkeläisistä

lisäksi on kansalaisten omaan aktiivisuuteen ja suoriin lahjoituksiin perustuvat isommat ja pienemmät keräykset joissa rahaa liikkuu todella paljon

koska hallituskaan ei tiedä mihinkä tässä mennään niin minäkin mietin haiskahtaako tämä koko paketti siltä että valmistaudutaan kreikan erottamiseen eurosta

kuten täällä on mainittu niin tämä sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma on teknologiaa enkä ryhdykään niistä niin sanotuista nippelihommista puhumaan ne ovat näiden valiokuntien asianomaisten jäsenten tehtävänä eli puhun vain yleisesti

meidän ei uusiutuvan raaka aineen nimissä kannata tukea tuontiraaka ainetta siis tuki syöttötariffi tulee kohdentaa vain kotimaiselle raaka aineelle

pakettimme hyväksymisen jälkeen euroopan pankkisektorin kreikka riskit ovat kohtuullisen pienet ja kreikan lainsäädännössä on elementtejä jotka turvaavat ulkomaalaisten sijoittajien saatavia

samalla kiinan naapurimaana maalla on tulevaisuudessa entistä suurempi sotilaallinen arvo joukkojen asemamaana kun kiinan maailmanpoliittinen rooli kasvaa

suuret lahjoittajamaat kuten yhdysvallat saksa ja japani ovat aina pystyneet paremmin huolehtimaan omien etujensa toteutumisesta

selonteossa arvioidaan kokonaisuutena antenniverkossa toimivan television tulevaisuutta markkinakehitystä ja nykyisen toimilupajärjestelmän kehittämistarpeita

tämä kiteytetään suomen luonnonvaratalouden tulevaisuuden pohjaksi

projektit ovat olleet myös osa maiden vientiä ja vientistrategiaa

lisäksi halutaan taata televisio ja radiotarjonnan laatu ja monipuolisuus sekä kotimaisen sisällöntuotannon säilyminen

paketin kreikalle asettamat vaatimukset esimerkiksi alijäämän suhteen ovat käytännössä mahdottomat joten kreikka tulee hyvinkin pian niitä rikkomaan ja tätä voidaan sitten käyttää sopivassa kohtaa perusteena kreikan erottamiseen eurosta

maat ovat osanneet paremmin keskittää antamansa avun ja tehneet työtä pitkäjänteisesti luoneet kehitysyhteistyöllä pohjaa suurille varsinaisille vientiprojekteille

myös monien länsimaisten johtajien ja asiantuntijoiden mukaan länsimaiden osallistuminen afganistanin tulevaisuuden muokkaamiseen sotavoimin on naisten lasten ja yleisten ihmisoikeuksien turvaamisen vuoksi välttämätöntä

olen sen verran itsekäs että tätä suomikin on nyt aloittelemassa ja toivon että näin tapahtuu entistä enemmän

tällä puolustetaan ulkomaiden osallistumista afganistanin konfliktiin

arvoisa puhemies

toivottavasti uudistetut strategiat ovat nyt auttaneet näkemään suomen uuden luonnonvara ja biopohjaisen tulevaisuuden moninaiset mahdollisuudet

myös suomen osallistumista kriisinhallintaoperaatioon perustellaan tällä syyllä

tämän jätelain muuttamisen tavoitteena on tehostaa sähkö ja elektroniikkalaiteromun asianmukaista keräystä ja uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä

arvoisa puhemies

kun on oletettavissa että muutaman kymmenen vuoden kuluttua tavalla tai toisella väkiluku lisääntyy täällä pääkaupunkiseudulla niin kysyn onko hallitus keskustellut tai onko ylipäätänsä mahdollista keskustella näiden kuntien kanssa jotka ovat helsingistä muutaman kymmenen kilometrin päässä

kun tällaisia tulee niin aina on muistettava että median käyttäjien asema ja tasapuolisuus tulee pystyä turvaamaan sähköisen median markkinoiden muutoksista ja tekniikan kehittymisestä riippumatta

vaikka kuinka toista vakuutellaan myös tällä rahoituksella tullaan tukemaan epäsuotavia tahoja

kierrätyksen ja keräyksen tehostamiseksi ehdotetaan jakelijan vastaanottovelvollisuuden laajentamista

toinen seikka joka haittaa tulosten synnyttämistä on koko mekanismi itse

suomi on osallistunut jälleenrakennustyöhön sekä naisten ja lasten aseman parantamiseen jossa on myönteisiä tuloksia

muutama sana turpeesta

jakelijan olisi otettava maksutta vastaan pieniä sähkö ja elektroniikkalaitteita esimerkiksi kotitalouksista

arvoisa puhemies

kun yleisradion rahoitus hoidetaan tulevaisuudessa veromuotoisella mediamaksulla tulee myös ohjelman tarjonnan niin television kuin radionkin puolella olla tasapuolisen kattavaa

ja täällä esityksessä mainitaan myös että tavoitteena on myös estää sähkö ja elektroniikkaromun laittomat siirrot kehitysmaihin ja siellä tapahtuva epäasianmukainen ympäristön ja terveyden kannalta haitallinen käsittely säätämällä sähkö ja elektroniikkalaiteromuksi epäiltyjen käytettyjen laitteiden siirroille vähimmäisvaatimukset

voitaisiin antaa tämmöistä porkkanaa että tätä asuntotuotantoa kokonaisuudessaan siirretään pääkaupunkiseudulta pois koska emme me voi taata kenellekään omakotitaloa mutta kun sitten taas mennään parikymmentä kilometriä vaikka hämeenlinnaan päin niin se on mahdollista

arvoisa puhemies

tämä laki koskee siis työeläkkeitä ja työeläkeindeksiin sidottuja muita etuuksia ja euromääriä kansaneläkkeitä takuueläkkeitä ja muita sellaisia etuuksia joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka muuten on sidottu kansaneläkkeen määrään

koululaisten määrä on noussut ja mikä hyvää

mainostuloillakin ohjelmistoa lähettävien mediatahojen tulee kuitenkin sopeutua ohjelmistosääntelyyn jossa ihmisten moraalista uskonnollista tai eettistä arvopohjaa ei tarkoituksellisesti kyseenalaisteta

yhteisen kilpailutuksen sijaan tulisi olla sovittuna että kunkin maan toimijoita tulee olla toteutusprojekteissa oman rahoitusosuutensa suhteessa

turpeen käytölle on tänään ja on ollut aikaisemminkin erittäin hyvät perustelut korvata saastuttavaa tuontikivihiiltä

eli tämä on ihan hyvä asia

mutta kuten täällä valiokunnan puheenjohtajakin sanoi tarkempi arvio avun tuloksellisuudesta on puutteellista

täällä sitten valvontaviranomaisista puhutaan että edelleen pirkanmaan elinkeino liikenne ja ympäristökeskus on tämä valtakunnallinen tuottajavastuuviranomainen

en tiedä mitä hallituksen päässä liikkui kun se nosti aikanaan turpeesta perittävän veron pilviin samaan aikaan kun turpeen kilpailijan saastuttavan tuontikivihiilen maailmanmarkkinahinta laski

ihan yleisesti on todettava että tämä kiinteistövero oli ennen niin sanottu katumaksuvero ja esimerkiksi haja asutusalueen ulkopuolinen jäi siitä vallan vapaaksi

olisi reilua että kun maksuosuudet sovitaan eurolleen myös projektien toteutustahoista sovittaisiin maksuosuuksien suhteessa

kehitys kehittyy näin sanotaan ja niin pitää ollakin

meidän pitäisi ottaa turvetta käyttöön miksi tuomme kivihiiltä

sitten me arvostelemme sitä että yhteisövero ei kohdistu pieneen yritykseen että pienen yrityksen kassaan tästä yhteisöverosta eli miljardista eurosta ei tule mitään ne menevät suurteollisuuteen ja on turha pyytää pienyrittäjiä työllistämään

täällä on hyvin laajasti käsitelty näitä erilaisia asioita ja mielenkiintoinen on myös tämä toissijainen siivoamisvelvollisuus mutta nämä kaikki yksityiskohdat tulevat tietysti käsitellyiksi ympäristövaliokunnassa mutta ihan hyviä pointteja tässäkin lakiesityksessä

liittyen siihen mitä edustaja soininvaara sanoi niin on se pointti otettava että monet köyhät kunnat ovat joutuneet nostamaan näitä kiinteistöveron alarajoja jo tähän saakka maksimiinsa

toivotaan sähköiseltä medialta pitkäjänteistä suunnittelua ja tulevien suunnitelmien kertomista niin että kuluttajat voivat varautua esimerkiksi laitehankinnoissaan tulevaan

nähdäänkö ikänä sitä että täällä afganistaninmaassa on rauha ja jonkinlainen demokratia

väitän että jos turpeen osto ja käyttö saadaan kannattaviksi edullisemman verotuksen kautta kasvavat määrät korvaavat veron alennuksen ja mikä tärkeintä vaihtotaseemme ja työllisyytemme korjaantuvat

sähkön hinta on noussut asumiskustannukset kiinteistöverot ja kaikki muut liikkuminen ja sairauden hoito kallistuu korvauksien leikkaamisen ja omavastuuosuuden korottamisen myötä

kehityspolitiikka pitäisi muuttaa passiivisesta avun antamisesta aktiivisuuteen kannustavaan toimintaan

minä olen hyvin pessimistinen tässä vaikka en voi sanoa että pitäisi joukkojen kohta lähteä mutta sieltä ovat lähteneet venäläiset aikoinansa ja uskon että me suomalaisetkin voisimme tässä ajan myötä peräytyä koko afganistanin toimista

kolmantena asiana ollaan puhuttu usein harmaasta taloudesta

keskustelu on päätettävä asia lähetetään perustuvan

se ei riitä että on nyt tämä niin sanottu kuittipakko ja rahat pitää maksaa palkkatilille vaan odottaisin kyllä että hallitus ryhtyy harmaan talouden torjumiseen ja sieltä tulisi suomelle vuosittain verotuloja miljardeja ja taas miljardeja

turpeen käytön kansantaloudelliset edut ovat suuret

onnistumiset palkittaisiin ja epäonnistumisesta rokotettaisiin

arvoisa puhemies

turvetuotanto ja turvesoiden avaaminen ovat pitkäjänteistä työtä

mutta vielä jos puhutaan yleisesti niin tämä tavallansa kohdistuu niin on se sitten keskellä kylää tai tuolla maan korvessa että ne maan korvessa olevat asujat eivät hyödy tästä kiinteistöverosta mitään muuta kuin sen että ollaan iloisia veronmaksajia ja aurinko tai kuu paistaa mutta sentään sitten niillä jotka tätä kiinteistöveroa maksavat tuolla keskellä kylää on siellä kadut sähkövalot ynnä muut

valtiot olisi saatava mahdollisimman omavaraisiksi pääelintarvikkeiden osalta

tuntuu että köyhät jätetään omiin oloihinsa ja niistä ei niin ole väliä mutta me ainakin kannamme heistä huolta ja emme ole hyväksymässä tätä esitystä

siinä riittää työtä varsinkin kun maaltapako kaupunkeihin on voimistumassa koko ajan

toinen tärkeä kysymys on koulutuksen vienti

arvoisa puhemies

turpeen käytön muitakin esteitä on purettava sääntelyä järkevöitettävä

tässä vaiheessa kun käsitellään tätä nivaskaa niin meillä on vain raamit vaikka hallitus puhuu mitä on sopeutuksesta rakenneuudistuksesta ja sotesta

teemme itse kotimaisen energian käytölle suurimmat esteet byrokratia hidastaa ja nostaa hintaa siis syö kotimaiselta turpeelta sen muutenkin heikkoa kilpailukykyä

en tiedä yksityiskohtaisesti

television ohjelmistossa on selkeää lipsumista yhä sallivampaan suuntaan jo alkuillan ohjelmistossa niin moraalittomien kuin väkivaltaistenkin ohjelmien osalta

varmaan loppuvuodesta tiedämme mitkä ovat soten raamit mitä se maksaa mitä se tarkoittaa jokaiselle kansalaiselle

jos mietittäisiin mikä on tämä kiinteistöveron kohtalo niin jotta se tulisi oikeudenmukaisesti siinä pitäisi ottaa kyllä huomioon tämä maaseutu ja sanotaan niin sanottu kaupunkiasutus

arvoisa puhemies

vaikka ulkoministeri ei ole paikalla niin olisin kysynyt ovatko meidän valtionpäämiehet ja hallituksen jäsenet voineet mitenkään vaikuttaa niin että demokratia toteutuisi näissä maissa mihinkä paljon annetaan kehitysapua

minuun ovat ottaneet monet yksityiset katsastusihmiset yhteyttä ja he ovat investoineet näihin toimitiloihinsa ja on ehkä pitkiä vuokrasopimuksia ei ole yksi satatuhatta on puoli miljoonaa

eli täällä on mielestäni hyvin paljon hyvääkin asiaa

on siis arvoisa puhemies pidettävä huoli että valtio ei toisella kädellä anna verohelpotuksia energialaitoksille ja toisella kädellä rokota kovasti vapon kautta korkealla turpeen hinnalla